eli tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia nimenomaan tämän valmentavan koulutuksen osalta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta koskevien säännösten osalta

valmentava koulutus ammatillisessa peruskoulutuksessa olisi oma koulutuskokonaisuus johon yhdistetään nykyiset eri kohderyhmille suunnatut ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä kotitalousopetus

koulutuksen tavoitteena olisi antaa valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus olisi vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea tarvitseville suunnattu koulutuskokonaisuus jonka tavoitteena olisi antaa opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden tai valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta

nuorisotakuun osana on koulutustakuu jossa kiinnitetään erityistä huomiota perusopetuksen päättävien nuorten tilanteeseen ja koulutustakuun tavoitteena on taata jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa oppisopimuksessa työpajassa kuntoutuksessa tai muulla tavoin

tämän liikennepoliittisen selonteon mukaan näitä rahoituspanoksia ollaan satsaamassa erityisesti niin kuin täällä jo moneen kertaan on todettu perustienpidon osalta puuhuollon turvaamiseen ja vähäliikenteisen soratieverkon kunnon parantamiseen

tämä taas tarkoittaa ilman järjestämislakia suunnittelematonta ja nopeaa koulutuspaikkojen vähentämistä ja myös niitten yksikköhintojen nostamista eli tämä koituu kuolemaksi juuri pienille yksiköille

hallitusohjelmassa opetus ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelmassa sekä rakennepoliittisessa ohjelmassa esitettyjen kirjausten mukaisesti opetus ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen yhteistyönä on selvitetty valmistavien ja valmentavien koulutuksien yhteensovittamiseksi tarvittavia toimenpiteitä

toisaalta tämän päivän uutisia kuunnellessa tulee mieleen olisiko näitä satsauksia voinut harkita ja tehdä jo paljon aikaisemmin

meillä on ollut käytännössä tämmöistä valmistavaa koulutusta myös ammatillisen koulutuksen puolella mutta on tietenkin hyvä että näitä toimenpiteitä nivotaan yhteen ja saadaan helpommin hallittava ja myös opiskelijoille helpommin ymmärrettävä kokonaisuus

asetettu painopiste tuo kuitenkin esille haasteita päällystetyn tiestön ja siltojen kunnon suhteen sekä yhdyskuntien kehitystä tukevien nimenomaan alueellisten investointien osalta

aluekehittämisen suhteen onkin tärkeää että kuntien infra on jatkossakin kunnossa

vielä lopuksi on hyvä todeta että on tärkeää että nuorten ja heidän koulutuksensa eteen tehdään kaikki voitava sillä mikään ei tule yhteiskunnalle niin kalliiksi kuin syrjäytynyt lapsi tai nuori

selonteossa todetaan että hyvät liikenneyh teydet ovat alueiden kehittämisen kannalta keskeinen edellytys

toki alalla on tällä hetkellä kova kuohunta ja palaute kertoo myös sen että ollaan hyvin haastavassa tilanteessa vastaamaan minkäänlaisiin muutoksiin

tällä rahoituksella kunnille ja maakunnille jää liian vaikea tilanne hyvien yhteyksien luomiseksi

mutta itse näkisin että kyllä meidän täytyy yhteistyössä löytää semmoiset ratkaisut joilla voitaisiin mennä eteenpäin ettei olla sillä tiellä pian suomessa että ihmiset ajavat ilman korttia

indeksit ja kustannusten nousut syövät rahoituksen ostovoimaa eikä budjetti ota sitä huomioon riittävällä tavalla

kustannusten nousu on todellinen ongelma koska suuri osa rahoista on sidottu vuosiksi eteenpäin pitkäaikaisilla kunnossapitosopimuksilla jotka ovat sitten indeksiin sidottuja

mutta sanoisin näin että kokonaisuus on vahvasti työn alla ennen kaikkea työn alla niin että opetus ja kulttuuriministeriö yhdessä liikenne ja viestintäministeriön kanssa hakee ratkaisuja joilla voidaan mennä eteenpäin kestävällä tavalla niin että ei olla sillä tiellä jonka mainitsin että luvatta ajellaan luvattomilla ajoneuvoilla suomen teillä

sekin on varmaan täällä jo todettu

näin kustannusten nousun jatkuessa ja lisärahoituksen kohdentuessa pääosin alempiasteiseen soratiestöön tienpidon haasteeksi muodostuu koko muun tieverkon ja siltojen kunnon turvaaminen

kiitoksia kaikille ja tästä mennään eteenpäin

myös tietenkin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haitat vaurioittavat tietä huomattavasti

keskustelu on tosi asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kymmenesosia voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

kun päällysteiden ylläpidossa priorisoidaan pääteitä on uhkana päällystetyn seutu ja yhdystieverkon heikkeneminen

kokonaan tiepiirin rahoittamat kohteet muun muassa kevyen liikenteen väylät vilkkaiden sorateiden päällystämiskohteet jäävät tässä tilanteessa toteutumatta

arvoisa puhemies

peruuttamisedellytykseksi esitetään opiskelijan ilmeistä soveltumattomuutta toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai opiskelijan terveyden ja toimintakyvyn kelvottomuutta täyttää opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä

yksi eduskunnan puhemies yksi ministeri yksi kuulija tuolla lehtereillä ja no niin kaksi kansanedustajaa

täällä on puhuttu tästä liikenneturvallisuudesta tänään paljon ja nythän opetushallituksen liikenneturvallisuusviikon teemana on tänä vuonna turvalliset koulumatkat ja nimenomaan nämä kevyen liikenteen väylät ovat tässä suuressa merkityksessä koululaisten turvallisuuden takia

hivenen vakavammin sanottuna kysymys on siis ihan tärkeästä hallituksen esityksestä laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain tiettyjen kohtien ja pykälien muuttamisesta

lakeihin ehdotetaan myös lisättäviksi säännökset opiskelijaoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen ja kurinpitoon liittyvästä menettelystä arkaluonteisten tietojen käsittelystä tietojensaantioikeudesta ja muutoksenhausta

kulttuuri on tulevaisuuden voima kuten selontekokin otsikossaan toteaa ja on hyvä katsoa nimenomaan sinne kulttuurin tulevaisuuteen nyt näin selonteon yhteydessä ja ennen kaikkea päivittää tietysti ne jo vanhaksi käyneet linjaukset

tuohan käsittää sen nelikaistaisen tien tikkakoskelle ja ohituskaistatien siitä edelleen äännekoskelle ja eritasoliittymiä ja myös sitten turvallisuusparannuksia aina ouluun saakka

ensinnäkin sen takia että tämä hallituksen esitys ja sen perustelut tai kuvaus siitä mitä kaikkea tämä lainsäädäntö koskee kertoo mielestäni aika hyvin oikeastaan kaksi asiaa ensinnäkin sen että tutkimusten ja selvitysten perusteella meidän nykyinen yritystukijärjestelmämme toimii aika hyvin

työ ei ollut helppoa varsinkin kun hallitusryhmät painostivat lain eteenpäin saamista mielettömällä vauhdilla jotta se ennätettäisiin tällä vaalikaudella käsitellä

jos täällä on puhuttu rekkaparkeista ja niitten ongelmista niin meillä on siellä sitten vaajakoski joka nykyisellä tie ja risteysjärjestelyllä on täysin riittämätön ja se ruuhkautuu se liikenne siellä jatkuvasti aika lailla

selonteossa todetaan että taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen itsearvoisia ja välttämättömiä perusasioita ja myös se että taiteen ja kulttuurin sisällöt tuottavat edellytykset hyvälle elämälle ja yhteisöjen hyvinvoinnille

ne tutkimukset selvitykset mitä siitä on tehty osoittavat että tämä järjestelmä täyttää ne ehdot mihin koko tällä järjestelmällä pyritään

kuitenkaan kulttuurin kansantaloudellista merkitystä ei voida mitata ainoastaan yritysten liikevaihdon tai työllistymislukujen mukaan mutta sen sijaan kansantaloudellisesti merkittäviä ovat kulttuurin vaikutukset nimenomaan ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

sen takia laki olisi mielestämme tullut saattaa uudelleen valmisteluun antaen näin tärkeälle asialle jossa puututaan hyvin vakavasti opiskelijan perusoikeuksiin kunnollinen ja riittävä valmisteluaika

ideahan on että suomessakin niin kuin kaikkialla maailmassa pienet ja keskisuuret yritykset niiden eri toimintavaiheessa lähtien niitten perustamisesta tullen tilanteeseen jossa ne tarvitsevat rahoitusta kehittämiseen investointiin oman yritystoiminnan toimintaympäristön parantamiseen yritys voi tietyin edellytyksin saada yrityksen koon perusteella jos se on pieni tai keskisuuri yritys ja sitten yrityksen maantieteellisen sijainnin perusteella jos se toimii sellaisilla syrjäisimmillä alueilla joilla tuottamisen edellytykset ovat vähän heikommat kuin rintamailla saada tämän tukilain mukaisia yritystukia

tulevaisuuteen katsoessa on annettava yhä enemmän tilaa ja mahdollisuuksia luovuudelle

arvoisa rouva puhemies

meidän mielestämme alaikäisten lasten ja potilaiden suojelun sekä liikenteen ja asiakaspalvelun turvallisuuden varmistaminen ovat tärkeitä ja ehdottomasti kuntoon hoidettavia asioita

me tarvitsemme entistä voimakkaampaa painotusta joukkoliikenteen kasvattamiseen ja kehittämiseen ja yksityisautoilun vähentämiseen niin kuin on jo useassa puheessa todettu

raideliikenteen painoarvo kasvaa

toimivan ja hyväkuntoisen rataverkon avulla voimme lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja mahdollistaa paremmin myös elinkeinoelämälle välttämättömiä tavarankuljetuksia

sdp valmisteli jo alkuvaiheessa oman rinnakkaisen lakialoitteen jossa pääpaino on tehostetulla tuella ja opinto ohjauksella heti opintoihin haettaessa

arvoisa puhemies

halusimme muun muassa tuoda avuksi kuuden kuukauden koeajan jolloin mahdollinen soveltumattomuus käytännön työn kannalta voitaisiin huomioida ja tarvittavat muutokset opintojen osalta suorittaa

rautateitse kuljetetaan varsinkin perusteollisuuden raaka aineita ja tuotteita

esitimme myös että jos koeajan päätyttyä olisi ilmeistä ettei opiskelija sovellu toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa voitaisiin opinto oikeus peruuttaa

jotta tuo rataverkko olisi ylipäätänsä turvallinen niin siihen kyllä vaadittaisiin huomattavasti lisää rahoitusta ja tämän hallituskin on budjetissaan todennut mutta eivät kuitenkaan nyt näytä sitten toimet ihan riittävän sen mukaisesti

mainitsinkin jo näistä kevytväylistä eli kattava kevytväyläverkosto taajamissa ja niiden lievealueilla on merkittävä nimenomaan koululaisten päivittäisen omatoimisen kulkemisen ja samalla myös muiden kulkemisen kannalta

olen kuitenkin edelleen huolissani siitä että kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus valita vain kaksi taito ja taideainetta eikä pakollisena enää ole yhtään

meneekö paljon yli

jatkossa tarvitsemme siis taito ja taideaineiden painotuksen lisäämistä myös sinne ylemmille luokille

no hyvä minäkin osaan puhua yli ajan sitten

käsittelyssä oleva hallituksen esitys on upea työnäyte edelliseltä opetusministeriltä jukka gustafssonilta joka määrätietoisesti tarttui ministerinä paljon julkisessakin keskustelussa vellovaan koulun työrauha asiaan ja itse kouluyhteisö suorastaan huusi toimenpiteitä asioiden kuntoonsaattamiseksi

elikkä turun yliopiston psykologian laitoksen liikennepsykologian tutkimusryhmä on tehnyt tästä tutkimusta ja se on todettu erittäin hyväksi ja kannattavaksi hankkeeksi

arvoisa puhemies

tästä siis suuri kiitos jukka gustafssonille että saamme nyt tätä esitystä olla viemässä eteenpäin ja nyt tietenkin ministeri kiurulle joka vie tämän esityksen finaaliin

aina tietysti tarvitaan kehittämistä sekä täydennyskoulutusta

mutta viime kaudella perusopetuslakia muutettiin erityisopetuksen osalta niin että oppilashuoltoryhmissä tämä työ saadaan avoimemmaksi ja nämä moniammatilliset osaajat pystyvät paremmin ja tehokkaammin sitä työtä sen lapsen tukemiseksi tekemään

taiteen perusopetushan on sitä koulun ulkopuolista tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevää maksullista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta

esitämmekin omassa laki aloitteessamme että tehostettua tukea tulee saada välittömästi eivätkä esimerkiksi pedagogisten selvitysten viipymiset saa hidastaa tuen saamista

lakiesityksen uudelleen valmistelussa olisi voitu pohtia perustelutkin kunnolla uusiksi sekä todellakin harkita koeajan asettamista mikä kaikki olisi ollut opiskelijan perusturvan parantamista

rehtorilla opettajilla ja oppilailla